ennalta ehkäisevä työ ei toimi tällä hetkellä koska rahaa ja resursseja ei ole

he kertovat tokkuraisista ja liikkumattomista omaisistaan

syynä on usein valtava lääkemäärä joka vanhukselle syötetään jonka yhteisvaikutuksista on vaikea löytää vastuullista henkilöä

tarvitaan siis runsaasti lisää geriatrista osaamista tarvitaan asennemuutosta tarvitaan kerta kaikkiaan hyvää johtamista ja sitä että henkilökunta noissa vanhusten laitoksissa voi itsekin vaikuttaa siihen työhönsä sen kuvaan ja tarvitaan tietysti myös niitä henkilöitä lisää

arvoisa herra puhemies

euroopan turvallisuusjärjestelmä on haastettu ja jännite itämeren alueella on selvästi lisääntynyt se on tullut tämänkin päivän keskustelussa melkein joka puheenvuorossa esille

osallisuuden omaehtoisuuden ja itsenäisen selviytymisen tukeminen sekä kotona että laitoksissa asuvien vanhusten kohdalla siirtää kalliiden hoitoratkaisujen tarvetta

muuttuneelle toimintaympäristölle on ominaista muutoksen nopeus ja ennustamattomuus

venäjän toiminnalla on ollut keskeinen vaikutus euroopan turvallisuuden muutokseen

emme enää voi sulkea todellakaan pois sotilaallista voimankäyttöä taikka sillä uhkaamista suomea vastaan tämäkin on täällä keskusteluissa tullut esille jo useaan kertaan

ne eivät synny itsestään vaan niiden luomiseksi tarvitaan yhteistyötä kunnan eri hallintokuntien ikäihmisten heidän omaistensa järjestöjen seurakuntien ja vapaaehtoistyötä tekevien sekä myös yritysten kanssa

ikääntyneen mahdollisuus liikkumiseen ja lihaskunnon ylläpitämiseen pitäisi ottaa ykkösasiaksi sekä pitkäaikaishoidossa että kotiin annettavissa palveluissa

hän korosti viisaasti että on erittäin tärkeää pitää yllä vuoropuhelua itämeren alueella ja kun turvallisuustilanne kiristyy on tärkeää näyttää että yhteistyömahdollisuuksia on aina olemassa

aiomme heinäkuun alun etyj yleiskokouksessa tbilisissä keskustella muun muassa siitä mahdollisuudesta voisimmeko löytää uusia tapoja itämeren alueen dialogiin osapuolten kesken se olisi erittäin hyvä ajatus

neuvonta lisäsi liikunnan harrastamista ennalta ehkäisi liikunta ja toimintakyvyn heikkenemistä paransi mielialaa ja sitä kautta jopa vähensi kotipalveluiden tarvetta

ne vanhukset joilla oli paljon esteitä liikkumisessa jotka pelkäsivät mennä ulos taikka eivät jaksaneet yksin nostaa rollaattoria portaita alas tarvitsivat henkilökohtaisen ulkoiluavustajan

suomen ulko ja turvallisuuspoliittinen ja puolustusyhteistyö ruotsin kanssa on erittäin laaja alaista ja sitä voidaan edistää edelleen yhteisten etujemme pohjalta

tämän lainanannon selkeä tarkoitus meidän kannaltamme muun muassa suomen kannalta on estää markkinoiden epäluottamus euroa kohtaan ja korkotason nousu ja padota kriisi koskemaan vain kreikkaa

yhdysvaltain sitoutuminen natoon ja sotilaallinen panostus eurooppaan on edelleen olennaista suomen turvallisuuden ja euroopan vakauden kannalta

näin on tehty helsingissä myös että on pitkäaikaistyöttömiä kurssitettu vanhusten ulkoiluttamiseen ja nämä konseptit ovat toimineet hyvin enkä väitä että tällä ratkaistaan kaikkea mutta sanon että ihmisen aktiivisuuden tukeminen lisäisi valtavasti elämänlaatua ja kaikkiin tehtäviin ei tarvitse pitkää vanhustyön koulutusta

me toteutamme laajaa kumppanuutta ja kehitämme säännöllistä poliittista vuoropuhelua ja käytännön yhteistyötä naton kanssa mutta natoon tämän keskustelun nyt ei tarvitse juuttua

suomella ei ole varaa toiseen massiiviseen elvytyspakettiin minkä takia kreikkaan liittyvän tilanteen vakauttamiseksi on nyt tehtävä kaikki tarvittava

uusia vuokra asuntoja rakennettaisiin jos yleishyödylliset rakennuttajat voisivat myydä osan kohteistaan tietenkin sillä edellytyksellä että rahat pistettäisiin todellakin uuteen vuokra asuntotuotantoon

arvoisa puhemies

laajaan turvallisuuden käsitteeseen liittyy olennaisesti globaali oikeudenmukaisuus köyhyyden vähentäminen ja myöskin eriarvoistumiskehityksen suitsiminen niin todellakin maailmanlaajuisesti kuin meillä suomessakin

siihen on raha automaattiyhdistykseltä monivuotinen rahoitus kunnat ovat siitä kiinnostuneita se on osa kunnan vanhuspalveluita hyvin järjestettynä ja se tarjoaa alkavaa muistisairautta sairastavalle tai turvattomalle vanhukselle erinomaisen paikan elää ja asua

kyllä tuo maksatus kelalle yhtenäiset kriteerit on vihdoin saatava aikaan ja haluan muistuttaa että valmennettu perhehoitaja voi myös sitten ottaa omaan kotiinsa vanhuksen omaishoitajan vapaiden ajaksi

me olemme vahvemmin mukana ponnisteluissa naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi ja sitä työtä todellakin riittää viittaan istanbulin sopimukseen jonka toimeenpanoa varten meidän suomessakin täytyy tehdä monenlaisia toimenpiteitä muun muassa lakimuutoksia

yhteiskunnan muutosta ei ole otettu huomioon

silti pieniä asuntoja ei tuoteta vaan määräyksillä nostetaan asuntojen keskikokoa eikä ihmisten toiveita juuri asuntopolitiikassa oteta huomioon vaan tuotetaan lähinnä yhdellä mallilla

me tarvitsemme hyvää hallintoa jotta apu ei palvelisi vain eliitin intressejä vaan niin apu kuin kehityskin tavoittaisivat kaikki kansalaiset

verotulot ovat hyvän hallinnon ohella avainasemassa eriarvoisuuden poistamisessa

arvoisa puhemies

me tarvitsemme myös laadukkaampaa koulutusta jotta yritykset saavat oikeanlaista työvoimaa

nykyhallitus on useilla toimillaan nostanut asumisen hintaa erityisesti pääkaupunkiseudulla

näitä toimia ovat varainsiirtoveron ja kiinteistöveron nosto aluerakentamissopimukset rakentamismääräykset energiatehokkuusvaatimukset energiatodistukset ja niin edelleen

helsingin seudun tonttien tarjontaa pitäisi tietenkin lisätä kysyntää vastaavaksi ja nyt katseet kääntyvät kyllä hallituspuolueitten edustajiin koska hallituspuolueet hallitsevat näiden kaupunkien tonttipolitiikkaa

esimerkiksi tiukat asuntojen koon määrittelyt autopaikat väestönsuojamääräykset muun muassa nostavat asuntojen hintaa

arvoisa puhemies

noin kolmen vuoden työllä kunnissa ei näihin tavoitteisiin ole vielä päästy koska yhteistoiminta alueitten rakentaminen on vienyt paljon aikaa

jotta välttämättömään lopputulokseen päästäisiin pidemmällä aikavälillä kannattaisi kunnille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille vihdoin antaa työrauha ja mahdollisuus keskittyä olennaiseen

valtiovarainvaliokunnan kunta ja terveysjaosto kuuli ison joukon toimijoita ja asiantuntijoita ja tämän kuulemisen seurauksena on pakko nostaa muutama kriittinen asia tarkasteluun ensiksi

kuntapäättäjät ovat olleet monin paikoin ihmeissään valtiovallan varsin tempoilevasta tavasta ohjata paras hankkeen puitelakia ja siihen olennaisesti liittyvää terveydenhuollon uudistamista

monet nuoret ovat tilanteessa jossa he eivät kykene olemassa olevan palvelujärjestelmän avulla saavuttamaan tavoitteitaan

arvoisa puhemies

voimavarojen lisääminen paitsi ehdottomasti perheiden varhaiseen tukeen kaikissa peruspalveluissa myös nuorten ja opiskelijoiden hyvinvointiin ja terveyteen on erityisen tärkeää tässä tilanteessa

ensiksikin vaatimus kaikkien sosiaalitoimen tehtävien päivähoitoa lukuun ottamatta liittämisestä osaksi terveydenhoitoa tuli monelle kunnalle yllätyksenä

kunnissa ihmeteltiin mihin suuntaan nyt pitää lähteä ja onko se työ jota yhteistoiminta alueiden luomisessa tehtiin turhaa ja muuttuuko lainsäädäntö jo ennen kuin entisestä ehtii muste kuivua

nuorisoikäluokan kehitykseen suhteutettuna kuulkaas ministeri gustafsson koulutustarjonnan leikkaukset eivät ole oikeudenmukaisesti suunnattuja

hoitoon pääsyn kynnystä tulee terveydenhuollossa alentaa kehittämällä matalan kynnyksen palveluita perustason ja erikoissairaanhoidon välille ja nuorten ongelmista on otettava koppi kehittämällä nimenomaan matalan kynnyksen palveluita avopalveluita

koordinaatio ja yhteinen sävel eri ministeriöiden kesken mielestäni puuttui vaikka kyseessä ovat aivan keskeisesti suomalaista yhteiskuntaa ja kansalaisia koskevat uudistukset

arvoisa puhemies

jos vinkki jonka kentän toimijalta sain pitää paikkansa sosiaali ja terveysministeriössä ilmeisesti ollaan kaavailemassa jo uutta vaatimusta kuntakentälle

nuorisotakuu ei riitä auttamaan näitä nuoria syrjäytymisen polulta silloin kun nuori ei pysty ongelmiensa vuoksi hyötymään tarjotusta opiskelu tai työpaikasta

nuorten koulutukseen suunnattavat leikkaukset myöskin edustaja viitamies eivät tee laatua vaan ne tekevät koulutustakuun toteuttamisen mahdottomaksi koko suomessa

yhteiskuntatakuun toteutukseen suunnatut aloituspaikathan kumoutuvat moneen kertaan nyt esitettyjen täällä monta kertaa lueteltujen leikkausten myötä

arvoisa puhemies

olennaista on ilman muuta että nyt pystyttäisiin kunnissa ei pelkästään keskittymään näihin kuntaliitoksiin jotka ovat tietenkin välttämättömiä vaikka ne eivät muuten sivumennen sanoen toistaiseksi ole säästöjä tuoneetkaan vaan myös kehittämään palvelurakennetta tuottamaan uusia tapoja ja parantamaan näitä prosesseja palvelujen tuottamisessa

monille nuorille helsingin diakonissalaitoksen vamoksen matalan kynnyksen ryhmätoiminnot ovat tarjonneet mielekkään portin työelämään tai opiskelun pariin

kannattaa aina muistaa että kuusi suurinta kaupunkia todellakin käyttävät kolmasosan kaikkien kuntien menoista kun sadan pienimmän kunnan osuus kuntien kaikista menoista on vain tuo kolmisen prosenttia mikä täällä salissakin on hyvin tullut esille

vastaavista nuorten elämäntilanteiden ja kykyjen mukaan joustavista ryhmistä on jatkuva pula sekä pääkaupunkiseudulla että muualla suomessa

on erittäin olennaista kehittää myös ja nimenomaan näissä suurissa niin sanotuissa vahvoissa peruskunnissa jotka täällä on otettu monta kertaa esille

normaali koulu niin sanotusti tai normaalit palvelut eivät toimi heidän kohdallaan

siellä pitäisi tehdä ennakkoluulotonta työtä myös

on yhteisten resurssien haaskausta pyrkiä vahvistamaan niitä toimintamuotoja jotka lähtökohtaisesti ovat usean nuoren kohdalla ennemminkin osa ongelmaa kuin osa ratkaisua

en ihan usko tuohon suuruuden ekonomiaan

en toimi mutu pohjalta vaan olen katsonut näitä tutkimuksia aiheesta

kreikan mahdollisuudet palata markkinoille uuden ohjelman jälkeen ovat erittäin epävarmat imfn julkisuuteen vahingossa lipsahtaneessa velkakestävyysraportissa todetaan

tarvitaan uudenlaista ammattilaisuutta sekä sen toimintaperiaatetta tukevia rakenteita

ei voida sanoa että joku tietty kuntakoko automaattisesti pelkästään tuottaisi hyviä laadukkaita palveluita edullisesti koska meillä on esimerkiksi terveydenhuollossa isoja yksiköitä jotka eivät pysty tuottamaan edullisesti ja joutuisasti palveluja

siksi nyt on syytä käydä erittäin syvällistä keskustelua sisällöistä ja sen jälkeen muodostaa sellaiset rakenteet että kaikki osaavat ammattilaiset voivat tehdä työnsä hyvin

arvoisa puhemies

kiinnitän vain lyhyesti huomiota tähän lainsäädäntöpuoleen jota on menossa erittäin runsaasti tällä hetkellä liittyen aluehallintoon liittyen terveydenhuoltoon ja liittyen sekä sosiaalipuolen substanssiin että sen hallintoon

arvoisa puhemies

nuoria on tarkasteltava omissa ympäristöissään ja on kiinnitettävä huomiota perheisiin ja perheiden tilanteisiin ei vain nuoreen yksilönä

tilanne jo monta hallituskautta on ollutkin suomessa se ei siis pelkästään vanhasen hallituksen aikana vaan todella pitkään että hyvinvoivat ja terveimmät käyttävät paljon terveyspalveluja ja niitä suomessa myös heille paljon tarjotaan ja vähiten sitten taas pystyvät käyttämään terveydenhuollon palveluita kaikkein köyhimmät ja sairaimmat

minäkin toivoisin että nämä lukuisat isot lakipaketit onnistuttaisiin nyt sitten kytkemään niin yhteen ettei harmaita alueita synny niin että kunnissa ihan aidosti voitaisiin luoda järkevää rakennetta palveluille tuottaa niitä uudella tavalla ja ylipäätään päästä eroon noista katvealueista

on luotava selkeä kokonaiskuva nuoren ja perheen arjen ongelmista

kelan sosiaalitoimen te keskuksen ja terveystoimen yhteistyötä ja tiedonvaihtoa on lisättävä eikä sitä saa estää liian jyrkillä salassapitosäännöksillä